viranomainen ei saa ihmisiä erottaa

pidän erittäin hyvänä sitä mitä täällä valtiovarainministerikin totesi että raamisopimukseen on kirjattu se että käynnistetään kolmikantainen sopimus jossa katsotaan palkkakartoituksen toimivuus ja tuodaan eduskuntaan ne lakiesitykset mitä tarvitaan

samoin myöskin työ ja virkaehtosopimusosapuolet arvioivat sopimuksen vaikutukset samapalkkaisuuteen ja ryhtyvät myöskin sitten siellä liittotasolla toimiin

olin erittäin ilahtunut että edustaja heinäluoma antoi vahvan tukensa sille että hallitus pyrkii kehittämään ansiosidonnaista työttömyysturvaa niin että se sallisi aktiivisuuden ja jopa yrittäjyyden

jo ehkä ihan tässä lähiaikoina pääsemme pois siitä että jopa sata eksperttiä käsittelee yhden perheen tai lapsen asiaa ilman että konkreettista apua annetaan

olisiko mahdollista että tehtäisiin sellainen uudistus että ministeriöiden keskeiset leikkaukset ja uudistukset koottaisiin valtiovarainministeriön ja budjetin yleisperusteluun tehtäisiin vaikutusten arviointi lasten ikäihmisten ja vammaisten osalta esimerkiksi

mutta kyllä nyt täytyy sanoa että kun kuntatalous ei millään mittarilla ole tasapainossa opettajia lomautetaan suomenmaassa ja on selvää että laista tulee lisäkustannuksia erot ovat hallituksen arvion ja kuntaliiton välillä aika isot niin olisi todella tärkeää että tässä ja nyt myöskin ministeri avaisi vähän sitä miten nämä rakennepaketit ja muut toimet aikaansaavat sen että siellä on välystä sitten kunnissa näitä palveluita toteuttaa

se on ääneen sanottava että iso huoli on miten tämän hyvän lakipaketin voi laittaa toimeenpanoon kun kuntatalous on ihan täydessä kriisissä

kokoomusta kiinnostivat tasa arvoasiat mutta keskustajohtoisessa hallituksessa ei samapalkkaisuusohjelma edennyt niin hyvin kuin mikä oli tavoite

me tiedämme että palkkausjärjestelmien kehittäminen tasa arvosuunnitelmien tekeminen ja palkkakartoitus ovat ne kaikkein tehokkaimmin tähän samapalkkaisuustavoitteeseen pureutuvat asiat ja pidän hyvänä että raamisopimuksessa näihin tehokkaasti pureviin asioihin on kiinnitetty huomiota

toivon että vielä valtiovarainministeri vastaisi näihin kysymyksiin mitä muuta tällä vaalikaudella on tulossa tämän tavoitteen eteenpäinviemiseksi koska niin kuin täällä pääministeri sanoi raamisopimus ei todellakaan ratkaise kaikkea

hallitus tekee työtä sen ohellakin edustaja kiviniemi

tämä siksi että lisäresurssien suuntaaminen vain käsittelyketjun alkupäähän poliisille ja syyttäjälaitokselle olisi helposti johtanut asioiden ruuhkautumiseen tuomioistuimissa ja ulosotossa

mutta kyllä tässä sanon sosialidemokraateille että teidän unelmahöttösamponne tästä harmaan talouden torjunnasta on kyllä epäuskottava ja mielelläni kuulisin mitä tietopalvelu teidän laskelmistanne on tässä sanonut

valtiovarainvaliokunnan erinomaisen puheenjohtajan jälkeen on hyvä jatkaa ja todeta että julkisen taloutemme tervehdyttämisen edellytys on se että vanhat lääkkeet otetaan mutta myös uusia tarvitaan

talouteemme kohdistuu samanaikaisesti useita haasteita joita tulee sekä kotimaasta että kansainvälisestä toimintaympäristöstä

akuutin talouskriisin ohella julkista talouttamme haastaa väestön ikääntymisen ja työvoiman supistumisen aiheuttama menojen ja tulojen epäsuhta

hyvän työelämän pitää olla joka naisen joka miehen oikeus ja kaikenikäisten oikeus ja erityisen tärkeää tässä on vähentää työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrää

vaikka talouden näkymät tulevalle kehyskaudelle ovat poikkeuksellisen sumuiset kolmesta asiasta voimme olla aivan varmoja

käsittelyssä oleva laki on erittäin tervetullut

kiitos ministeri thorsille että tämä laki on tullut

ensinnäkin mitä tehokkaammin tasapainotamme taloutemme sitä paremmin pärjäämme tulevissa talouden tyrskyissä

on todella tärkeää että suomessa on sopimusyhteiskunta ja sitä on modernisoitava mutta viime kädessä parlamentarismissa aina hallitus kantaa päävastuun

moni asia menee eteenpäin tämän lain myötä

toiseksi ilman työtä ei ole hyvinvointia

ja me tiedämme sen että jos maahanmuuttajaperheiden kotona eivät vanhemmat osaa kieltä tai kulttuuria lasten tukeminen koulu uralla koulutyössä jää hyvin vajavaiseksi

hivenen kummallista on se että kun nyt työmarkkinajärjestöt ovat saaneet sovun ja eläkeuudistus on täällä hallituksen esityksenä niin on epäselvää sitten että onko vasemmisto tämän takana vai ei

toimet joilla edistämme uusien työpaikkojen syntyä työllisyyttä ja yrittäjyyttä ovat kullan arvoisia

erityisen arvokasta on turvata jokaisen nuoren pääsy koulutukseen ja sitä kautta työpaikkaan

samaan aikaan te sitten moititte hallitusta kovin sanakääntein kun ei tietyistä asioista saatu sopimusta ja hallitus kantaa vastuunsa ja tekee esityksiä

kolmanneksi vähemmällä on saatava aikaan enemmän ja parempaa

on erittäin tärkeää että eduskunta katsoo nämä voimavarat koska kuitenkin kun katsotaan maahanmuuttajakysymyksiä yli puolet on täällä metropolialueella ja on hyvin tärkeää että kun tulee velvoitteita niin me yhdessä myöskin eduskunnassa katsomme tähän rahat

ihan aluksi totean että jatkossakin jokaisella lapsella säilyy subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen tämä on tärkeä asia ja tuo minimi on säädetty korkeammaksi kuin monissa muissa naapurimaissa

tuon elämäntapamuutoksen onnistuminen on helpompaa kun muistaa että lopussa odottavat palkinnoksi terveempi elämä ja parempi olo

kun nyt sopeutamme talouttamme ja uudistamme yhteiskunnan rakenteita on samalla tavalla kysymys myönteisestä muutoksesta

varhaiskasvatuksen laatu tulee siitä että aikuisilla on aikaa lapsille ja kyllä tässä röntgenhoitajanakin tuntuu että tässä mennään ihan luihin asti

hallituksen jo toimeenpanemien sopeuttamistoimien ohella hallitusohjelmaan kirjattiin selkeä resepti julkisen talouden tasapainottamiseksi

ja pohdin vielä sitä täällä eduskunnassa että kun meillä on osapäivälapsille erilainen mitoitus aikuisten aikaa kuin kokopäivälapsille niin voisiko ministeri vielä avata tässä sitä voisimmeko me yhdessä tämän osalta jotain tehdä koska todella tärkeää on se että kaikki lapset ovat samanarvoisia

valiokunta on erittäin huolella kuunnellut asiantuntijoita ja päätynyt tähän lopputulemaan siihen että kansalaisaloite hylätään ei vaaliohjelmia katsomalla vaan huolehtimalla siitä että kaikessa synnytysyksiköiden toiminnan järjestämisessä otetaan ennen kaikkea huomioon toiminnan laatu ja potilasturvallisuus

ja kysyn vielä voisitteko

kehysselonteon laatimisen jälkeen talouden näkymät ovat synkentyneet entisestään eikä odotteluun ole varaa

kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että uusista sopeuttamistoimista päätetään heti kevään kehyspäätösten yhteydessä

on todella tärkeää että synnytyssairaaloissa on ympärivuorokautinen valmius hätäkeisarileikkauksen tekemiseen

arvoisa puhemies

on syytä muistaa ettei vakaa valtiontalous ole itseisarvo vaan välttämätön edellytys monille muille tärkeille tavoitteille kuten köyhyyden eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämiselle

myöskin huonokuntoisen ja sairaan vastasyntyneen hoito edellyttää mahdollisuutta elvytykseen ja tehostettuun valvontaan ja hoitoon ja näiden täytyy olla ympärivuorokautisesti siellä saatavilla

eli kysymys on niukoista resursseista

euroopan kriisimailta olemme oppineet kouriintuntuvasti sen että hyvinvoinnin rakentaminen kuplan varaan tai jatkuva velkarahalla elvyttäminen voi lopulta käydä koko hyvinvointiyhteiskunnan turmioksi

jotta jokaisessa sairaalassa jossa synnytetään olisi asianmukainen henkilöstö ja välineistö vastasyntyneen ja äidin terveyden turvaamiseksi tästä asiasta on linjattu ministeri huovisen allekirjoittamalla uudistetulla päivystysasetuksella

myöskin pienten yksikköjen osalta arvoisa puhemies totean että jos on vähäinen määrä synnytyksiä niin silloin ei kerry riittävää osaamista käytännön hätätilanteiden hallintaan eli tässä on myöskin perusteluja siihen miksi tämä yksikkökoko on järkevä määritellä jotta todellakin synnytysten turvallisuus voidaan taata

tuon asetuksen mukaan synnytyksiä hoitavassa sairaalassa on oltava ympärivuorokautinen sektiovalmius ja saatavilla lastentautien erikoislääkärin osaaminen

vaikka kannustinpöytää ei taloudellisesti vaikeina aikoina voida kattaa kukkuroilleen on huolehdittava siitä että suomi säilyy hyvänä kotipesänä kaiken kokoisille yrityksille ja että työn tekeminen on aina kannattavaa

panostukset osaamiseen ja sivistykseen ovat parasta tulevaisuuden rakentamista

vahinko ei tule kello kaulassa

asetus on monin tavoin perusteltu

kun näin kovissa säästötalkoissa ollaan niin on sanottava myöskin se että on viisasta että asetuksen taustalla on myös vahvasti niukkojen voimavarojen myöskin niukan henkilöstön kohdentaminen sekä kustannustehokkuuden tavoittelu

totean myöskin että jokaisen sairaanhoitopiirin johto on pitänyt tätä asetusta kannatettavana koska se lisää heidän mukaansa potilasturvallisuutta ja selkeyttää myöskin päivystyksiä koko maassa

on selvää että rakentamisessa tarvitaan ryhtiliike mutta on hyvä muistaa että myöskin rakennusten ylläpito ja käyttö on iso osasyy home ja kosteusvaurioihin

hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuuden ratkaisee se miten hyvin onnistumme uudistamaan toimimattomia rakenteita

eli vastuussa olemme kaikki omasta kodista ja julkisissa rakennuksissa siellä työskentelevät ja vastuussa olevat eli tässä on kovin monta tahoa

on hyvä että yliopistoindeksin jäädytys ei nyt enää koske tulevia vuosia

tässä aloitteessa ehdotetaan että kunta tai kuntayhtymä voisi poiketa näistä asetetuista kriteereistä ja totean tässä että myös asetus antaa mahdollisuuden poiketa näistä kriteereistä mikäli palvelun saavutettavuus tai potilasturvallisuus sitä edellyttää ja tämä on hyvä tässä todeta

on rehellistä myöntää että jäljelle jää vain kaksi vaihtoehtoa

kun kunnilla on rakennuksia julkisia rakennuksia niin vastuu on tunnettava ja haluan todellakin vauhdittaa sitä ajattelua että ehkä valtiovalta voisi tehdä vauhditusohjelman porkkanarahan että saadaan tätä pommia purettua

mutta ammattikorkeakoulujen osalta aika kova käsi käy ja kun rakenneuudistukset eivät mene samassa rytmissä kuin nämä leikkaukset niin voitteko opetusministeri tässä tämän salin edessä luvata että todellakin rakenteitakin viedään sen mukaisesti mitä sivistyspoliittisessa ministeriryhmässä on todettu

sen myöskin haluan tässä sanoa että matkasynnytykset ovat riski lapsille mutta on todettava että tämän ilmiön ei ole todettu olevan riippuvainen tästä asetuksesta vaan matkasynnytysten määrä on lisääntynyt ja mikä on huomioitavaa

se on lisääntynyt länsi ja etelä suomessa

hyvän ja perheystävällisen työelämän on oltava jokaisen työntekijän oikeus

tämä ilmiö on täällä eduskunnassa nyt sosiaali ja terveysvaliokunnassa käytävä läpi ja todennäköisesti tässä on kysymys myöskin hoitoketjuista ja siitä toiminnasta millä potilaita

aivan lopuksi totean että me tässä salissa kannamme vastuuta siitä luotetaanko kotimaassa ja maailmalla suomeen ja kykyymme hoitaa talouttamme vastuullisesti

asiantuntijat ovat olleet huolissaan että tuo valmistelu aloitettiin niin myöhään

kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että hallitus valmistautuu kevään kehysneuvotteluihin avoimin mielin ja valmiina uusiin linjauksiin

totean että korkeatasoinen kätilöiden ammattikunta on kansallinen ylpeytemme ja kätilöiden osaamista on voitava hyödyntää nykyistä enemmän

ja myöskin vielä arvoisa puhemies kun näitä useita toivomusponsia vaatimuksia tässä on niin kyllä lisäisin vielä yhden sen että selvitetään mitä tämä tiivis rakentaminen energiapihi rakentaminen tulee tekemään ettemme rakenna uutta muhivaa homepommia tässä

arvoisa puhemies

me valtiovarainvaliokunnassa kiinnitimme mietinnössä vakavaa huolta nopeaan velkaantumiseen ja siihen että hallituksen rakennepaketin toimeenpano on ollut hyvin hidasta mutta suurin huoli tuli tästä työttömyydestä ja kasvun hitaudesta

toivon että puheenjohtaja vastaisi tähän onko tätä pohdittu

on hyvä huomata että synnytystoiminta muuttuu hyvin paljon tulevaisuudessa riippumatta tästä asetuksesta ja sen takia on tärkeää että synnytyksiä seurataan thln rekisterein ja eduskunta käy tästä keskustelun ja tulemme vastaamaan tarkkaan sosiaali ja terveysvaliokunnassa tämän tervetulleen aloitteen kysymykseen

aloitan ihan siitä että eduskunta lisäsi tämän vuoden budjettiin määrärahaa sosiaalityöntekijöiden koulutukseen ja olisi hyvä että ministeri tässä vastaisi miten nähdään riittääkö tämä koulutusmäärä tämän lain toimeenpanoon

me teimme kymmenen pontta tervetuloa uudelle valtiovarainministerille ja totean sen että kirjasimme mietintöön sen että toivomme että hallitus uudelleen arvioisi kasvun ja työllisyyden toimia mutta tarkkaan kirjasimme sen että nuo toimet pitää tehdä kehyksen puitteissa

toiseksi totean sen että kokoomuksen eduskuntaryhmän puolesta uskomme vahvasti ennalta ehkäisevään näkökulmaan ja toivotamme lämpimästi tervetulleeksi tämän lain

mutta samaan hengenvetoon on rehellisyyden nimissä sanottava se että kunnissa lomautetaan opettajia millään mittarilla kuntatalous ei ole tasapainossa ja sen takia on tehtävä kovasti työtä joka ministeriössä myös sosiaali ja terveysministeriössä että hallituksen itse linjaama rakennepaketti menee eteenpäin niin että me saamme perusasiat kuntoon jotta on rahaa myöskin tätä lakia toimeenpanna ja siinä on todellakin paljon tehtävää

kysynkin uudelta valtiovarainministeriltä

tässä vaiheessa keskustelua on hyvä todeta että monista ponnisteluista huolimatta itämeri on edelleen maailman saastuneimpia merialueita

jos me haluamme niin kuin me haluamme pelastaa itämeren silloin tarvitaan radikaaleja päästövähennyksiä eli toimia todella tarvitaan ja jokaisen rantavaltion on sitouduttava

kokoomuksen eduskuntaryhmälle on hyvin tärkeää että suomalaiset saavat tasavertaisesti vaikuttavat ja laadukkaat sosiaalipalvelut

siinä mielessä kannustan nyt ministereitä jotka ovat täällä tekemään kaikkensa että yhteistyö todellakin on luontevaa

kuten täällä on useasti sanottu tämä on mittava hieno lakiuudistus juuri siinä että keskeinen tarkoitus on todellakin siirtää painopiste siihen ennalta ehkäisevään toimintaan varhaiseen tukeen ja vahvistaa ihmisten yhdenvertaisuutta ja myöskin lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä näitä asioita joista pitkään on puhuttu ja nyt tämä laki on saatu

pääministeri kataisen hallituksen sininen lanka on se että jokaisella työkykyisellä työhaluisella suomalaisella olisi työtä ja sitä kautta saamme hyvinvointia

jos katsotaan itämerta päästötaso ja jätevesinormit jotka toimivat jossain muualla atlantilla tai välimerellä eivät riitä pelastamaan erittäin herkkää itämerta vaan normien pitäisi itämeren rantavaltioille olla tiukemmat